arvoisa herra puhemies

aloitteen pääasiallinen sisältö on että lapsiin kohdistuvien seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistukset korotetaan samansuuruisiksi kuin raiskausrikoksissa on tällä hetkellä

mutta toinen asia on myös se eläköityminen joka on tuossa pora kolmosessa suunniteltu eli kun päällikkötaso eläköityy sieltä saataisiin niillä säästyvillä rahoilla palkattua nuoria poliiseja

noin pitemmällä aikavälillä on ihan hienoa että tämä poliisin talous nyt hallituksen toimesta on saatu semmoiseksi ennustettavaksi ja tasapainoon annettu jopa lisää rahaa

mutta onko nyt tietoa koska päästään siihen tilanteeseen että tämmöinen työttömyys häipyy poliisista on täystyöllistetty ammattikunta joka sitten tekee tätä tärkeää tehtävää täysipainoisesti

nykyisin rikoksista tuomittuja rangaistuksia ei voida pitää yleisesti hyväksyttävinä eikä yleisen oikeustajun mukaisina kun tarkastellaan erityisesti teon traumatisoivia ja haitallisia seurauksia uhrille

kun tarkastellaan lapsiin kohdistuvia rikoksia yleisesti ottaen voidaan todeta että lapset ovat herkin ja haavoittuvin ryhmä eikä heillä ole missään tilanteessa mahdollisuutta puolustautua aikuisen tavoin

tämän lisäksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on etenkin perheen sisäisissä tapauksissa pitkään jatkuva ja julma rikos mikä tulisi erityisesti ottaa huomioon rangaistusasteikkoja määritettäessä

erityisesti on korostettava myös sitä että pääsääntöisesti lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslaji jossa esiintyy runsaasti uusintarikollisuutta ja rikollisella on useita uhreja

näin ollen pidempi tuomio yleisessä mielessä vähentäisi rikoksen uusimismahdollisuutta ja rikosten todellisen määrän kasvua rikoksentekijän vankilassaoloaikana

riihimäen vankilassa on käytössä seksuaalirikoksiin syyllistyneille erityinen hoito ohjelma jonka tulokset ovat olleet lupaavia

vankilalla voi siis olla parantavakin vaikutus

julkisuudessa on kerrottu että tällaisessa hoidossa olevista vangeista kaikki eivät kuitenkaan ehdi käydä hoitoa loppuun saakka koska tuomio on liian lyhyt

vapaana oleva seksuaalirikollinen ei välttämättä ole motivoitunut hoidon vastaanottamiseen kun vastaavasti vankilassa ollessa halu hoito ohjelmaan osallistumiseen on suurempi

oikeuskäytännön kokonaisvaltainen muuttaminen ankarampaan suuntaan lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ja sen törkeässä tekomuodossa vähentää seksuaalirikoksia

se edelleen vähentää rikoksien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia joita rikosten jälkeinen hoito aiheuttaa uhrissa ja tekijässä

sen neljä yleistä periaatetta ovat syrjimättömyys lapsen edun huomioiminen oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen

lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja sen törkeän tekomuodon vähimmäisrangaistuksien koventaminen on linjassa lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittujen periaatteiden kanssa

myös hallitusohjelmassamme tuodaan esille rikosten uhrien aseman parantaminen ja erityisesti niin sanottujen haavoittu vien ryhmiin lapsiin vammaisiin vanhuksiin kohdistuvien väkivallan parempi tunnistaminen ja sen ehkäisy

esitetty lainsäädännöllinen muutos toteuttaisi myös hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta etenkin rikosten uhrien aseman parantamisessa sekä haavoittuvaan ryhmään eli lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä

tämän lisäksi hallitusohjelmassa viitataan seksuaalirikoslainsäädännön kiristämiseen jota ehdotettu lainsäädännöllinen muutos lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ja sen törkeässä tekomuodossa suoraan toteuttaisi

lapsille annettava valistus poliisin niin sanottu paljastava tutkinta ja lainsäädännön muutokset muun muassa lasten kanssa työskentelevien turvallisuusselvitykset ovat hyviä mutta eivät riittäviä keinoja

seksuaalirikoksiin syyllistyneet täytyy jatkossa pitää lakialoitteen mukaisesti entistä pidempään vankilassa jossa he saavat asianmukaista hoitoa ja jossa he eivät ole vaaraksi lapsille

aloitteen ulkopuolella voin sanoa että mikäli nämä keinot eivät seksuaalirikollisiin tehoa ja he vaan toistuvasti uusivat näitä rikoksiaan mielestäni heille tulisi sen jälkeen tehdä kemiallinen kastraatio joka ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan pakkoon

muutoin lakiteksti säilyy samana

on nimittäin niin että meidän on tehtävä radikaaleja isoja toimenpiteitä jotka tekevät aika lailla kipeää itse kullekin joillekin enemmän joillekin vähemmän mutta ne on tehtävä meidän lapsiemme takia

valitettavasti siinä tulisi käymään niin kuin paikallispoliisin liikenneryhmissä eli ne pikkuhiljaa kuihtuisivat pois poliisit siirtyisivät hälytystehtävien hoitoon

en kuitenkaan siitä sen enempää tänään keskustele koska siitä tuntuu kahden päivän aikana riittäneen juttua ihan kiitettävästi mikä on hyvä asia

eräs hyvinvointi ja oikeusvaltion elementti ovat sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä oikeudenhoito

onko käytännössä niitä pois näkyy jatkossakin liikenteessä ja valvonnassa

siitä täytyy pitää huolta

mustia

puhemies olisi resurssit liikenteenvalvonnassa ovat

siksi olisi tärkeää pyrkiä laajentamaan automaattista tieliikennevalvontaa lisäämällä ajonopeutta valvovia kameravalvontalaitteita niin

joiden käyttöönotosta on ollut ollut cotutkimustenkin mukaan hyötyä siten että ne ovat lisänneet ja liikenneturvallisuutta ja vähentäneet henkilöt

kuvio kuitenkin on ollut epäselvyyttä siitä että mikä on kustannustenjako valtion ja kuntien välillä on kiistaa siitä että että

ja sisäisen turvallisuuden osalta on huolehdittu että tämmöinen perinteinen turvallisuus turvataan koko maassa ihan perinteisin keinoin mutta myös uusien teknologioiden avulla ja esimerkiksi digitalisaation avulla

kumpi kustantaa peltipoliisien asettaa sen

koituvat kulut kun kuitenkin sakkotulot menevät valtiolle niin kysyn ministeriltä että onko sisäasiainministeriössä löydetty tällä hallituskaudella ratkaisua tähän kiistaan ja onko voitu lisätä näitä

nousu voi myös tässä

keskitytty siihen mitä ei

eli liikkuvaa poliisia ei pidä lakkauttaa mutta oikeastaan ei ole kovin selvä kuva siitä että mitä sitten pitäisi lakkauttaa jos kalaista hallinto

ja totta kai tuossa kun mainitsin kyberhyökkäykset tietoverkkorikollisuuskin vaatii uusia toimenpiteitä uusia työkaluja ehdottoman paljon

me emme voi tuudittautua vanhaan vaan on oltava edelläkävijä tässäkin asiassa ja senpä takia on todella hienoa että hallitus laatii nopealla aikataululla ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä selonteon sisäisestä turvallisuudesta

o puusta katsoen on resurssien käytön kannalta aina parempi ettei etukäteen esimerkiksi organisaatiorakenteen kautta ralli kun sitä viime niukkoja resursseja sidotaan eli yleisesti ottaen rakenteen yksinkertaistaminen on tie resurssien

samanlainenhan tehdään ulkoisesta turvallisuudesta mutta se on todella tärkeää että nämä elementit liitetään toisiinsa ja huomataan jos siellä on puutteita ja kehittämiskohteita ja monia muita asioita

musta

onhan meillä tiedossa tänään ja ajatukset poliisiasemaa

ja onhan meillä tiedossa myös sitten valtiovarainministeriössä tehtävän yhteispalvelupistehankkeen ei

ja on aivan selvää kun tuolla on mainittu muun muassa rangaistusvaatimuksen käytön lisääminen että sitä ei lisätä missään pahoinpitelyrikoksissa vaan etupäässä omaisuuteen liittyvissä rikoksissa

esitteen ministeri vielä vielä toistaa kysymyksenä

tämä paketti on nyt tällä hetkellä hallintovaliokunnassa jossa pohditaan sitä lähdetäänkö valiokunnassa esittelemä itse vain pyörimään ja esityksiä ja kuinka te suhtaudutte siihen asti kokonaista tehtäessä jos valiokunta päättääkin lähteä käsittelemään itse pitää työryhmän selvitysten

samoin uhrin aseman korostaminen on uutta lainsäädäntöä kehitettäessä aina se kärkihanke

samoin rangaistuksia pannaan hieman oikeudenmukaisempaan mittasuhteeseen muun muassa lapsiin kohdistuvissa vakavissa seksuaalirikoksissa sekä ensikertalaisuussäännöksissä ja erilaisia muutakin kriminalipoliittisia toimia tehdään

arvoisa puhemies sanoi

ruokansa välinen liikaa ja järjestäytynyt rikollisuus on jo valitettavasti alueellistunut koko maa

ajat sitten

oletteko arvioineet sitä että miten tämän pää koipeverkoston keskittyminen pääkaupunkiseudulle nyt sitten ehkä

rikollisuuden lisääntymistä

puhemies

kysyisinkin että kuinka ne liikkuvat tosin panee liikkuvan poliisin toiminta

tehdä jos ei ole valtakunnallista liikkuvan poliisin organisaatio esimerkiks tää koulutuksen järjestäminen tiedonkeruu tuolta tien päältä erottui

jää ja on yhä

kokemusasiantuntijoita on ympäri suomea vaikka kuinka paljon esimerkiksi mielenterveysasioissa ja he täydentävät terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimea

joka tapauksessa niin tuottaa lähettänyt sitten kun sulautetaan liikkuva poliisi paikallispoliisiiniskäytön startata se tietotaito myöskin hajoaa eikä on sillä tavalla

nämä ovat loistavia uudistuksia

tietojenvaihdon lisäämistä lasten ja perheiden asioissa ja myös matalan kynnyksen palveluja ynnä monta muuta asiaa

tämä hyvinvointiosio on loistava osio ja tällä autetaan kuten sanoin siihen pelastusrenkaaseen tarrautumaan niitä ihmisiä jotka eivät ehkä itse sitä jaksa tehdä

mutta kysyn ministeriltä mitä viime vuonnakin jo kyseli merita kuntauudistuksessa miten hätäkeskuksessa huomioida kuntia parasta aikaa liittyy toisiinsa ja mahdollisesti

itämään viestiä

jos tilannekuva tässä vuosien ja kuukausien aikana muuttuu niin on kätevää kun tämä on strateginen hallitusohjelma eli tätä voidaan sitten päivittää eikä naulata kiinni mihinkään järjettömyyksiin

miltei joka kunnassa kirkkotie ja rantatie ja torikatua löytyy siitä onko onko tämä otettu

suuren osan olisi kustannukset aiheutuu toimitiloista ja seurusteltuani itseäni viisaamman poliisimiehen eli edustaja tolvasen kanssa

näille kiinteistöille

rahan siirtoa taskusta toiseen samaa valtion rahaa sen kaiken kaikkiaan mitään isoon osaan tällä hetkellä poliisin kustannusta muodostava

ja tämä jälkiministerin vastaus viisi minuuttia puhuja aitiosta ja sitten

ja arvoisa herra puhemies

täällä kysyttiin miten se seitsemänkymmentä miljoonaa euroa aiotaan kuroa umpeen siitä merkittävä osa on teettää nimenomaan tätä hallintorakenneuudistusta ja haluan yksin sanoa hyvin

jää kaihi tai mikäli käy niin että ä pitää kiipesi supistuu siitää kolmenkymmenen miljoona euron tavoitteesta mikä mikä sille on

pääpoliisille nämä kenttätehtävien hoitoon tarkoitetut varat kuin kuin hallinto ei jaa jaa päälikkö päälliköiden palkkaukseen tarkoitetut varat eli mikäli kehyksiin ei tule lisää rahaa niin sillä se tarkoittaa käytännössä sitä että jos emme kykene tätä aho ei hallintoa supistamaan ja

niin sillä poliisien määrä

enää sen säästövaikutus on viisitoista miljoonaa euroa siis säästötavoite ja jos säästövaikutus mikäli tuhottu ei toteudu niin se tarkoittaa käytännössä noin kolmensadan poliisimiehen verran vähenemää ja se näkyisi on ihan varmasti liikenteenvalvonnassa se näkyy hälytystoiminnassa se näkyy

eli todellakin olemme siinä mielessä mielestäni tarkan paikan edessä että jotta me kykenemme

ei kyllä meidän täytyy pienentää byrokratia ja hallintoa sieltä mistä me pystymme ja oma käsitykseni on se että poliisin poliisitoiminnassa hallinto

täällä kysyttiin sitä että millä tavalla sitten turvataan se liikennevalvonta siellä poliisitoiminnassa ettei käy niin että se sulautuu siihen paikallispoliisin muuhun toimintaan ja sen sen merkitys

ajattelin ihan samalla tavalla

dj rikostutkinnassa monilla muilla sektoreilla aivan samalla

l sitä ohjataan poliisihallituksesta tulosohjauksen kautta päätti myös myös liikennevalvontaa voidaan sitä kautta

keskusrikospoliisin toiminnasta täällä myös kannettiin huoltaa keskusrikospoliisin on valtakunnallinen järjestö bikiniva valta niinkuin toimii

muun muassa näitä omia erityisiä kansainvälisiä tehtäviä keskusrikospoliisi toimii pnä siellä missä he sillä ei ole sitä aluekonttoria keskusrikospoliisi toimii valtakunnallisesti

tuo aluetoimipisteiden verkosto on optimaalisen kokoinen ja ja silläkin tavalla voidaan voidaan siten säästyä sahasi

sen sen toiminnan taso

sitä täällä kysyttiin muhos edustaja tolvanen viittasi tähän liikkuvan poliisin isä esityksiin joita joihin olen kyllä huolellisesti